mutta kun edustaja gustafsson sanoi ettei hän tiedä mistä puhun niin olen tässä nyt yrittänyt sitä muistella ja varmasti hän on oikeassa

yksi on tietysti se että osinkoja ei jaeta omistajat eivät nosta yrityksistä osinkoja ja nämä voittovarat käytetään yrityksen kasvuun ja työllistämiseen

nimi oli muistini varassa niin että nimen otin päästä

arvoisa puhemies

olen pahoillani jos olen ollut tässä väärässä ja pyydän anteeksi edustaja gustafssonilta sitä että liitin sinut tämmöisellä varmalla puheella tämän työryhmän johtoon mikä ilmeisesti sitten ei pitänyt paikkaansa

tätä kautta tällä on moninainen vaikutus tämän rahoituksen parantamiseksi mutta myöskin kasvun ja työllisyyden kannalta hyvin merkittävä merkitys

edustaja saarakkala on kuuluisa järkähtämättömästä oikeudenmukaisuudesta ja tasa arvoisuuden tinkimätön puolustaja hän on myös

kun eurojärjestelmä on poikkeuksellisen tilanteen hallitsemiseksi joutunut merkittävästi kasvattamaan rahapoliittisten operaatioidensa volyymiä keskuspankkien kannettavaksi tulleet riskit ovat myös lisääntyneet

öp puma puma

minä olen itse allekirjoittanut tämän saarakkalan lakialoitteen ja toivon sille hyvää menestystä sillä tavalla

uskon että kun ihminen on käynyt kuussa niin varmaan näille muillekin yhtiömuodoille tämä samanlainen veroetu pystytään jatkossa antamaan

riskien hallintaa on tästä syystä viime vuosina merkittävästi tehostettu sekä suomen pankissa että koko eurojärjestelmän tasolla

luken kohdalla tämä pääpaino olisi voinut kyllä olla henkilökohtaisesti minun mielestäni niin sykeä ja lukea ajatellen että enemmän niitä säästöjä olisi voinut sinne syken puolelle laittaa kuin luken puolelle

sylkäisi

nyt kun käsitellään tämän vuoden lisätalousarviota pyytäisin että tässä yhteydessä voisi avata tämän keskustelun myöskin tämän viron veromallin soveltamisesta suomeen

anna päättynytty asia lähetetään sosiaali

tämä teksti on esipuheessa mutta sitten kun katsoo varsinaisesta vuosikertomuksesta mitkä nämä toimenpiteet ovat sitten olleet joilla riskienhallintaa tehostettiin niin siellä on muun muassa että helpottaakseen rahamarkkinoiden toimintaa ekpn neuvosto puolitti pankkien vähimmäisvarantovelvoitteen mikä vähentää rakenteellista keskuspankkirahan kysyntää ja sitä kautta pankkijärjestelmän vakuustarvetta

mutta tämä on näin nyt tehty

pöydällepanoa varten esitellään päiväisiksi kuudessa asiaa puimme eusta ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista neljättä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty

mutta hallituksen kärkihankkeista edustaja myllykoski ei kannata olla huolissaan

samoin päiväystyksen seitsemännen asian osalta eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina yhdeksästoista se tulisi kyllä käsitellyksi myös eduskunnassa

arvoisa puhemies

kysymys on kuitenkin edustaja eestilä tuosta hiililauhdesähköstä ja nyt tämä hallituksen esitys tarkoittaa sitä että yhä enemmän tulee meille tuulivoimalla tuotettua sähköä yhä enemmän tulee tarvetta tuottaa sähköä silloin kun ei tuule ja varmastikin tämmöiset hiililauhoja sähkövoimalan

arvoisa rouva puhemies

hallituksella on omat välineensä työkalupakissa mitä voidaan käyttää sitten noin laajemmassa mittakaavassa on välineitä enemmänkin

lopulla johtaa itse voi lopulta johtaa jopa siihen että tuetaan sitten jo ydinvoimaloita että saadaan balanssissa kestämään tämä sähköntuotanto

jos ajattelee näitä leikkauksia niin kyllähän eläkeläinen joka asuu isossa omakotitalossa jota lämmitetään sähköllä ja joka sairastaa keliakiaa ja muita sairauksia on äärettömän huonossa tilanteessa tällä hetkellä ja ei voi puolustella tätäkään leikkausta millään tavalla

tämä kehitys on kuitenkin katkaistava

siis molemmat kun luovuttiin kela maksusta silloin hallituksen asiantuntijat sen laskivat ja kun korotetaan arvonlisäveroa yhdellä prosentilla senkin vaikutukset hallituksen asiantuntijat laskivat

siis aiemmin vain pörssissä listatut joukkolainat hyväksyttiin vakuuksiksi

niin kuin pekkarinenkin tuossa sanoi tänään ekp ilmoitti tästä suuresta osto ohjelmasta jonka se aloittaa jälkimarkkinoilla ja ilmoitettiin että näille ostoille ei ole mitään ylärajaa

mutta on ymmärrettävä kuitenkin se että lähtökohtaisesti ainoastaan sillä tavalla että suomessa on talous kunnossa me voimme pitää tämän hyvinvointiyhteiskunnan kuitenkin toiminnassa

mitä sitten tulee tähän meidän varjobudjettiimme edustaja kataja niin nämä kaikki vertailuluvut ovat vertailulukuja hallituksen esityksiin

kun hallituksella on käytettävissään ne keinot miten laitetaan taloutta kuntoon leikataan etuisuuksista niin tässä tullaankin semmoiseen kysymykseen että näitä tämäntyyppisiä leikkauksia ei tarvitsisi tehdä jos me saisimme tähän maahan yhteiskuntasopimuksen

näitten ostojen vaikutus neutralisoidaan eli vastaava määrä vedetään pois eurojärjestelmästä

edustaja kataja jos siellä on miinus niin sehän tarkoittaa että se on vähemmän kuin hallituksella ja sitten kun miinus puuttuu niin se on enemmän

me saisimme kasvu uralle suomen talouden mikä on erityisen tärkeää nyt itse asiassa aika nopeallakin aikataululla koska tällä hetkellä ekp harjoittaa elvyttävää rahapolitiikkaa

joka tapauksessa nyt ekp jälleen kerran osallistuu isoilla ostoilla markkinoille tukeakseen näitä kriisimaita kautta rantain niin kuin pekkarinen täällä hyvin selvitti jo

mutta suomi on jäänyt euroopan kasvusta jälkeen ja on todennäköistä se että ekpn harjoittama rahapolitiikka kiristyy mikä on suomen taloudelle erityisen vaarallista

jos puhemies antaisi hänen heti vastata

valtiontalouden kehyksissä on kuitenkin kysymys siitä että tasapainotetaan valtiontaloutta

mutta jos käy niin että esimerkiksi espanja ajautuu vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn näistä tukitoimista huolimatta mitä ekp on tehnyt ekp ei voi rikkomatta mandaattiaan osallistua esimerkiksi velkajärjestelyyn millään tavalla

tämän vuoksi meidän pitäisi saada suomi kasvu uralle ja erityisen tärkeää on että nyt työmarkkinajärjestöt pääsisivät sopuun niistä keinoista miten tämä kasvuloikkaus pystytään tekemään

minä toivon että nyt siinä vierellä minusta katsoen oikealla puolella sosialidemokraatit voisivat omien yhteyksiensä kautta vaikuttaa että tähän maahan saadaan yhteiskuntasopimus

tämän takia on myöskin sitten tehty se järjestely että aluksi valtioitten pitää mennä hakemaan tukea evmstä ervvstä minkä jälkeen sitten ekp tekee näitä tukiostoja

edustaja viitaselle tiedoksi että tälle rahalle ei sitten saada minkäänlaista takuuta kun aina jokaisessa puheenvuorossa kiität ministeri urpilaista siitä että urpilainen on hommannut vakuudet

kuuntelin sinunkin puheen äsken ja te vastustitte hyvin räyhäkkäästi ennen vaaleja arvonlisäverokorotusta ja osallistumista euroopan tukipaketteihin ja te olette täydellisesti kääntänyt kyllä tältä osin takkinne

ja jos huonosti käy niin ekp ei osallistu siihen velkajärjestelyyn vaan sitten se menee näitten tukimekanismien kautta veronmaksajille

ettei jää väärää kuvaa siitä niin kyllä pääministeri sanoi että näissä esityksissä on joitakin hyviäkin asioita

mutta jos otetaan nyt tämmöinen rakentava linja tähän oppositiosta edustaja vartia käytti äärettömän hyvän puheenvuoron ja toivoisin että myöhemmin jokainen sen kuuntelisi

ongelmahan näissä vaihtoehtobudjeteissa ei ole se menopuoli mihin rahaa laitetaan kaikkeen hyvään tarkoitukseen rahaa laitetaan

ongelma muodostuu siitä millä se rahoitetaan

ihan hyvä kehotus siihen on tutustuttu

jossakin kunnassa jätän nyt mainitsematta kuitenkin missä on ollut sellainen tilanne että myymälässä on huumepäissään oleva henkilö ruvennut riehumaan

pihtiputaalla tässä noin vuosi sitten oikeus otettiin omiin käsiin koska siellä oli rötösteleviä ulkomaalaisia ja poliiseja ei ollut

ihmiset ottivat tavallaan oikeuden omiin käsiinsä rupesivat suojelemaan omaa omaisuuttaan ja ottivatkin sitten tämmöisen rötöstelijäporukan kiinni ja saivat siitä sitten tuomion

täällä on seitsemän kokoomuskansanedustajaa tullut piirikuntamallin taakse ja tyydytyksellä pistän tämän merkille

ensin tästä hinnasta

nyt kun käsitellään tätä kuntarakenneuudistusta hallitus saa joka tapauksessa tahtonsa läpi pakkoliitoksilla jos ei muuten

edustaja hakkaraisen lakialoite on erittäin hyvä

sitten edustaja kiurulle että kyllä se tilanne vain on että siinä vaiheessa kun sinä myyt asuntoa tai vuokraat asunnon niin ostajan kannalta se on ihan okei että on tämmöinen todistus mutta se ei aiheuta sitä että sille rakennukselle tehdään ennen myyntiä energiaremontti tai ennen vuokrausta tehdään energiaremontti

on ihmeellistä ja tosi outoa että oikeusvaltiossa suomessa sitä ei vielä ole lailla määrätty

olen pitänyt itseäni silleen positiivisena ja empaattisena ihmisenä ja haluaisin joskus sanoa hallituksesta jotain hyvää ja ajattelin että se olisi voinut olla tänään mutta valitettavasti se ei ollut tänäänkään mutta toivon että vielä tulee se päivä että pääsee kehumaan ainakin viimeistään sitten kun hallitus vaihtuu

jos tätä laajennetaan ja pitääkin laajentaa ilman muuta kaikille yhtiömuodoille niin tarvitaan vastaava etu ei vastaava veroetu koska sinällänsä sitä ei pysty toteuttamaankaan oikeastaan kuin osakeyhtiöille mutta vastaava etu samoin edellytyksin

eli käytännössä voi tulla sellaisia tilanteita että velkoja yleensä se voi olla pankki ilmoittaa velan määräksi jotakin ja yleensä se voi

tällä rahastetaan vain asukas ihminen talon omistaja huoneiston omistaja

pisteet ja kun tätä ei tarkisteta oikeudessa se jää silloin tämän konkurssin tehneen yrittäjän maksettavaksi

kun tutustuu tähän valtioneuvoston selontekoon aluehallintouudistuksesta niin eteläsavolaisena kansanedustajana olen todellakin huolissani etelä savon asemasta

miten se tehdään sitä en varmaan tässä nyt osaa heti sanoa mutta on tärkeätä se että myös muuntyyppiset yhtiömuodot kuin osakeyhtiö voisivat hyödyntää tämän

niin kuin aikaisemmin tuossa kerroin kaikki pylpyrät puuttuvat etelä savon kohdalta ja kun tämä liittyy voimakkaasti tähän vaalipiiriuudistukseen että vaalipiiriuudistus tulee etelä savon kohdalta sinne etelään ja kaikki tämä organisaatioyhteistyö valtionhallinnossa menee pohjoiseen pohjois karjalan ja pohjois savon kanssa niin kysynkin ministeriltä miten te näette etelä savon aseman maakuntana tämän jälkeen ja mikä on itä suomen avin asema

arvoisa puhemies

edustaja östmanille täytyy sanoa että se toive mitä hallitus tässä nyt yhteisöveron laskulla hakee on ihan hyväksyttävä ja hyvä toive sinällänsä mutta se ei todellakaan välttämättä johda siihen

sitten toinen asia

nyt kun yhteisöveroa merkittävästi lasketaan niin kyllä se myös houkuttelee sitten jakamaan enemmän osinkotuloja

täällä puhuttiin verottajan osuudesta ja ottamatta sen kummallisemmin siihen kantaa ongelmaksi suhteessa verottajaan minä näen kyllä tämän että on käänteinen todistustaakka

otan tästä nyt sellaisen esimerkin että jos yrityksen tietoja jotka ovat vapaasti saatavissa kaupparekisteristä käytetään hyväksi jossakin kuittikaupassa esimerkiksi eli jos minun yhtiöni tiedot otetaan kaupparekisteristä sieltä högt ö

viro veromallinen yritysverotus on erittäin tärkeä siitä että näitä investointeja tehtäisiin nyt tällä hetkellä sitten suomeen eikä viroon niin kuin tällä hetkellä näyttää kehitys olevan

hallituspaikan ehtona oli osallistuminen valtiontaloutensa väärentäneiden sekä taloussopimuksia vastaan rikkoneiden euromaiden tukemiseen suomalaisilla verovaroilla

ltu riittävästi riittävästi tietoja otetaan kaupparekisteristä ja tehdään käteiskuitteja näitten tietojen pohjalta käytetään minun tietämättäni jossakin niitä ja nämä käteiskuitit tulevat sitten myöhemmin jossain verotarkastuksessa tai muussa esille niin minun täytyy pystyä todistamaan verottajalle se että minulla ei ole ollut mitään tekemistä tässä asiassa

oikeus äänestää hallituksessa kaksi kertaa näissä asioissa vastaan ja sen jälkeen tyytyä hallituksen hulvattomaan eu pankkien tukipolitiikkaan oli mahdotonta perussuomalaisten hyväksyä

koska perussuomalaisten politiikan kulmakivet kestävät paikoillaan myrskyissäkin eikä takki käänny vallanhimossa esittelemme tänään budjettiamme joka on varjobudjetti

käytännössä konkurssissa meillä suomessa on nyt se käytäntö niin kuin sanottu että velan oikeaa määrää ei todeta velallinen konkurssin tehnyt yrittäjä siirretään sivuun hän ei pysty seuraamaan sen jälkeen enää esimerkiksi sitä miten sitä pesän varallisuutta käytetään siihen velkojen hoitoon

tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnattujen verotukien tulee olla myös aloittavien ja alkuvuosina tappioita tekevien innovatiivisten yrityksien hyödynnettävissä

meillä on tällä hetkellä hyvin haasteellinen tilanne yritysten toimintaympäristön suhteen kilpailun näkökulmasta katsottuna jos verrataan esimerkiksi ruotsiin ja viroon

niin kuin edellisessä puheenvuorossa sanoin ostajan on hyvä tietää ostajalla on hyvä olla tämmöinen energiatodistus mutta se ei aiheuta sitä että silloin kun myyjä myy talon hän tekisi sille talolle välttämättä mitään

ja pesänhoitajat jotka tuota pesää hoitavat minun mielestäni tämä pesänhoitajat tittelinä hyvin kuvaa heitä hoitavat sitä pesää niin pitkään kuin pystyvät sieltä palkkionsa nostamaan ainakin mahdollisimman pitkään ja pitkittävät sitä koska se on heidän bisneksensä

suomen yrittäjienkin tutkimuksen mukaan satoja yrityksiä on hyvinkin lyhyellä aikavälillä muuttanut viroon ja toiminta on sitten esimerkiksi suomessa mutta yritys nauttii tämäntyyppisestä kannustinjärjestelmästä joka virossa on

tämä on se olennainen pointti

kun tänään sivuttiin kyselytunnilla tätä asiaa konkurssilainsäädäntöä ja edustaja soini kysyi tästä ministeriltä niin ministerillä oli tosi ohkainen vastaus

meidän täytyy pystyä jotain sellaisia kasvua edistäviä ratkaisuja myöskin suomessa tekemään niin ettei suomalaisten yritysten kilpailuasema heikkene naapurivaltioihin nähden

näillä toimenpiteillä luodaan uusia pysyviä työpaikkoja ja sitoutetaan yrityksiä toimimaan maassamme

meillä on tälläkin hetkellä sellainen lainsäädäntö että myyjällä on erittäin raskas vastuu esimerkiksi myymästään omakotitalosta

hän vastasi että konkurssilainsäädäntöä tullaan muuttamaan ja että yrittäjät pääsevät velkajärjestelyn piiriin

palaan hiukan tähän turvekeskusteluun vielä sen verran että kun täällä edustaja arhinmäki joka nyt on poistunutkin sanoi että turvetta käytetään puuhakkeen sytyttämiseen niin eihän sitä todellakaan niin käytetä vaan se on seospolttoaineena puun mukana ja polttaa sen puun puhtaammin niin että päästöt vähenevät ja näin kokonaisuutena päästöt vähenevät

paljon on käyty polemiikkia siitä että jos myyjä jättää kertomatta joitain olennaisia tietoja tämmöisessä asuntokaupassa niin hinnanalennukset käytännöllisesti katsoen menevät tänä päivänä läpi aina jos näistä valitetaan

kyllähän velkajärjestelyn piiriin pääsevät tänä päivänäkin yritykset ja yrittäjät se ei ole sinällänsä ongelma

arvoisa puhemies

me tarvitsemme konkurssilain kokonaisuudistuksen me tarvitsemme suomeen amerikkalaistyylisen konkurssilainsäädännön missä tietyn ajan jälkeen olkoonkin se vaikka sitten kolme vuotta tai muuta tämä yrittäjä saa puhtaat paperit ja pääsee yhteiskuntaan takaisin

ilmapiiri suomessa on erittäin surkea sen suhteen että me leimaamme ihmiset jotka ovat tehneet konkurssin